toinen merkittävä seikka on se että päätös mahdollistaa yhteiset operaatiot ja yhteistyön yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja rikosten torjumiseksi

tässä outi mäkelän lakialoitteessa mainitaan että esimerkiksi vantaalla ja sastamalassa on laadittu osallisuusstrategia jonka avulla kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistetään

toimivaltuuksien määräytymisestä virkapukujen aseiden ja varusteiden käytöstä on päätöksessä myös selvät säännökset mikä näin

yleiskeskustelu on

yritä yksityiskohtaisen käsi

suomen setlementtiliitto on käynnistänyt viime vuonna uusi paikallisuus hankkeen jossa kansalaistoimintaa kehitetään ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan

tähän uusi paikallisuus hankkeeseen kuuluu kolme kaupunkia

jokaisessa kaupungissa on valittu paikallinen rakennemuutoksessa oleva kaupunginosa

nyt päätetään lakiehdotusten sisään jos

näitä kaupunginosia kehitetään niiden ominaispiirteiden mukaan sellaisiksi että kansalaisten osallistuminen ja integroituminen yhteiskuntaan olisi tehokkaampaa

yltä yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely

pöydällepanoa varten esitellään parveke kipsin kahdeskymmenestoinen asia

esimerkkinä vaasan palosaaren kaupunginosassa asuu ikääntynyttä väestöä ja toisaalta paljon nuoria opiskelijoita

toinen yhdettätoista kaksituhattayksitoista pidettävä assistentti

hyväksytään d sanoo voitaneen etelä päiväjärjestyksen kaksikymmentäkolme viivakaksikymmentäviisi asioitten osa hyväksyttyä että eduskunnan seuraava täysin se on keskiviikkona toinen yhdettätoista kaksituhattayksitoista kello neljätoista sisällöstä

vaasan palosaarelle tärkeää olisi ikääntyneiden hyvä arki opiskelijoiden sitouttaminen asuinympäristöönsä sekä asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen

uusi paikallisuus hankkeessa etsitään aktiivisesti uusia paikallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia

yksi kansainvälisesti runsaasti tutkittu ja hyväksi havaittu vaihtoehto ovat kansalaisraadit joissa alueen asukkaat ja kunnan päättäjät kohtaavat keskustelemaan paikallisista asioista

arvoisa puhemies

tilanne on kuntauudistuksen ajankohtaisuuden takia sellainen että kaikissa maamme kunnissa tulisi tehdä lakialoitteen mukainen osallisuusstrategia

merenkurkun lauttaliikenne vaasan ja uumajan välillä on tärkeä yhteys koko alueelle ja myöskin liike elämälle

miten ryhmätyöskentely on edennyt ja milloin on odotettavissa työryhmän tuloksia eli milloin läpimurto tapahtuu

hallintoa ja päällekkäisiä toimintoja on mahdollista vähentää ja tätä kautta saada tarpeellisia säästöjä aikaan

jollei näitä säästöjä saataisi aikaan niin pidetään jopa mahdollisena että joutuisimme vähentämään kenttätyötä tekeviä poliiseja mikä on mielestäni täysin mahdoton ajatus

päällekkäisyyksiä vähennetään nyt muun muassa siten että poliisin tekniikkakeskus lakkaa olemasta oma itsenäinen yksikkönsä minkä lisäksi aluehallintovirastossa työskentelevät poliisit siirretään poliisihallitukseen

se että poliisilaitoksia yhdistetään yhtenäisemmän hallinnon alle ei edelleenkään tarkoita sitä että käytännön kenttätoiminnan väki tästä vähenisi

arvoisa herra puhemies

liikkuvan poliisin lakkauttaminen ja sen sisällyttäminen paikallispoliisiin on nostanut monenlaisia uhkakuvia koska pelätään että erityisesti liikenteenvalvonnan taso heikkenee uudistusten myötä

kannatan hallituksen esitystä tässä pikavippiasiassa

toivottavasti käy niin että liikkuvan poliisin tietotaito ei katoa minnekään vaan vahvistuu ajan mittaan kaikkien poliisimiesten yhteiseksi osaamiseksi

on pidettävä huoli siitä että liikenteenvalvontaan ja tietysti poliisien koulutukseen osoitetaan jatkossakin riittävät resurssit jotta poliisin näkyvyys ja osaamistaso maanteillä ei vähene

lakivaliokunnassa saadun selvityksen perusteella pidetään ilmeisenä että pikaluotoista aiheutuvat ongelmat eivät ole vähentyneet vaan pikemminkin lisääntyneet

hallintovaliokunta on mietinnössään todennut että liikenteenvalvonnan hyvä taso on tarkoitus turvata keskittämällä alueellinen liikenteenvalvonta paikallispoliisiin perustamalla jokaiseen poliisilaitokseen liikennepoliisitoiminto

yksi reseptivapaa lääke nuorten talousosaamisen parantamiseksi on taloudellisen tiedotustoimiston yrityskylä joka on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö

arvoisa puhemies

uudistuksen mukanaan tuomat kielelliset vaatimukset ovat vaikeita kysymyksiä jotka saattavat tuoda tavalliselle poliisimiehelle kohtuuttomia vaikutuksia

yrityskylässä oppilas työskentelee itse valitsemassaan ammatissa josta hän saa palkkaa sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa

esimerkiksi kokenut ja ansioitunut poliisimies joka nyt täyttää yksikielisen poliisilaitoksen viran kelpoisuusvaatimukset ei täytä ensi vuoden alusta avautuvia uusia saman viran kelpoisuusvaatimuksia uudessa kaksikielisessä poliisilaitoksessa ellei hän ole osoittanut kaksikielisessä viranomaisessa vaadittavaa kielitaitoa

arvoisa herra puhemies

suomi on edelläkävijöitä siirryttäessä sähkömarkkinoilla tunnittaiseen etäluentaan

käsittelyssä oleva lakiesitys johtaa parhaimmassa tapauksessa siihen että pikavipeillä ei enää paikattaisi velkaantumista

olisiko parempi että sähköyhtiöitä ei tulisi velvoittaa tarjoamaan tasaerävaihtoehtoja vaan se tulisi jättää yhtiöiden vapaasti valittavaksi kilpailu ja profilointikeinoksi

olen sitä mieltä että tähän kielivaatimusasiaan olisi hyvä saada jonkinlainen siirtymäaika jotta ei käy niin että vanhat kokeneet jermut jäävät heti ensi vuoden alusta lähtien nuorempien jalkoihin

toivoa sopii että pora nelonen ei tule eteen muutamaan vuoteen vaan poliisi pystyy keskittymään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja rikoksien ennaltaehkäisyyn ja tutkintaan

me vierailimme lakivaliokunnan kanssa tuossa alkuviikosta turussa ja kävimme myöskin turun vankilassa joka oli moderni vankila ja niin siellä kuin monissa muissakin oli tällaisille rikoksentekijöille eli pedofiileille oma osasto mikä myöskin osoittanee sitä että eivät vankilassa oikein korkeassa arvoasteikossa tällaiset pedofiilit ole

kuten edustaja tolvanen tuossa kertoi niin aika jotenkin koomiselta tuntuu että kun riihimäen vankilassa on tämä hoito ohjelma niin usein nämä vangit eivät ehdi käydä sitä läpi koska tuomiot ovat niin lyhyitä mikä tietysti tuntuu aika erikoiselta

muistan vanhasta työstäni tuolta pohjanmaan poliisilaitokselta kun maanantaisin aamupalaveri oli käsillä niin eipä semmoista viikonloppua ollut ettei joku lapsiin kohdistunut rikos ollut siellä framilla kun noita rikoksia esiteltiin ja se tuntui kyllä välillä ammattimiehestäkin masentavalta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kansalaisen näkökulmasta katsottuna on usein ollut paikoitellen vaikeaa hahmottaa mitä palveluita avi ja ely ylipäätään tarjoavat

olisiko asialle tehtävissä jotakin esimerkiksi tiedotuksen avulla

kannatan edustaja tolvasen lakialoitetta jossa viranomaisella esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisella joka havaitsee mahdollisia väkivallan merkkejä lapsissa on velvollisuus tehdä ilmoitus suoraan poliisille

nykyisellään tällainen ilmoitusvelvollisuus kuten tuossa kuultiin viranomaisilla on silloin kun he epäilevät lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta tai kun he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta jonka hoidon ja huolenpidon tarve kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä

lastensuojeluun liittyvän tiedon on kuljettava esteettömästi sitä käsittelevien viranomaisten välillä siten että kiireellisimmät tapaukset hoidetaan aina ensimmäisenä

pora kakkosesta on parisen vuotta aikaa ja on esitetty kritiikkiä siitä että sen tuloksia ei ole ehditty arvioimaan

muutos työyhteisössä on aina iso asia joka kuormittaa henkilöstöä

arvoisa herra puhemies

eli kyse on niistä kaikkein katkerimmista huoltokiistoista sellaisista tapauksista joihin liittyy järjestelmällistä lapsen vieraannuttamista toisesta vanhemmastaan lapsen huoltajan toimesta

mielestäni sosiaaliviranomaisten olisi syytä lähettää poliisille tieto siitä minkälaisiin toimenpiteisiin poliisin tekemä lastensuojeluilmoitus on johtanut eli antaa ikään kuin palautetta

on selvää että näissä tapauksissa vanhemmat ovat riitaisia mutta kaikkein pahimmista huoltoriidoista saadut tiedot viittaavat vanhempien mahdollisiin luonne tai persoonallisuushäiriöihin

arvoisa herra puhemies

hallituksen esittämän uudistuksen ideana on ajantasaistaa ja johdonmukaistaa säännöstöä puolustusvoimien rikostorjunnassa mikä vastaisi perustuslain asettamia vaatimuksia

laissa säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavien toimivaltuudet ottaen samalla huomioon perus ja ihmisoikeuksien suojan

arvoisa herra puhemies

perus ja ihmisoikeudet siis vahvistuisivat tämän esityksen myötä mitä pidän tärkeänä näkökulmana aina kun puhutaan julkisen vallan käyttämisestä

kiurun lakialoitteessa on hyvää erityisesti se että lapsen tapaamisoikeuden estäminen sen vanhemman toimesta jolle huoltajuus on määrätty on helppo todentaa

arvoisa puhemies

erityisesti haluan huomioida kohdan jossa uutena ehdotetaan säädettäväksi poliisin antamasta avusta silloin kun puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavilla ei ole toimivaltaa tehtävien hoitamiseksi

pahimmissa tapauksissa voi käydä niin että lapsen huoltaja vieraannuttaa järjestelmällisesti toista vanhempaa jolloin lopputuloksena tämä vieraannutettu vanhempi ei voi nähdä lastaan moniin vuosiin

laki ei enää kaikilta osin täytä perustuslain vaatimuksia

sääntely on paikoitellen niukkaa ja pelkästään lakia tarkastelemalla ei ole helppoa luoda kuvaa poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa

lakialoitteet ovat oikeansuuntainen askel tällaisten tragedioiden esille nostamiseksi ja ratkaisemiseksi

arvoisa puhemies

tässä uudistuksessa on pitäydytty siinä että poliisi hoitaisi edelleenkin muun muassa televalvontaa teknistä seurantaa ja teknistä laitetarkkailua

nämä niin sanotut salaiset pakkokeinot puuttuvat perus ja ihmisoikeuksiin siinä määrin että mielestäni on parasta että poliisi hoitaa nämä julkiseen vallankäyttöön perustuvat toimet jatkossakin

salaisilla pakkokeinoilla saatavia tietoja käytettäisiin vakavimpien sotilasrikosten selvittämisessä esimerkiksi törkeiden asevarkauksien esitutkinnassa

myös kun keskustelee neuvolan ja päiväkodin henkilökunnan kanssa he toteavat että jo neuvolassa ja päiväkodissa näkee ne perheet joilla syrjäytymisen riski on erittäin suuri

mitä konkreettisia toimenpiteitä hallitus on tehnyt ja aikoo tehdä tämän kovan ongelman poistamiseksi

usein kauppaan ilmestyy päihteiden vaikutuksen alainen hällä väliä tyyppi joka menee suoraan hakemaan muun muassa olutta ja kävelee kylmän rauhallisesti kassan ohi maksamatta ostoksiaan

en malta olla sanomatta että viime hallituskaudella tehty lakimuutos sakkorangaistuksen muuntomenettelyn poistamiseksi poliisin antamista sakoista on yksi seikka joka on lisännyt myymälävarkauksien määrää ja tekojen härskiyttä

haluan kysyä vielä ministeriltä mitä ministerin työkalupakissa on liittyen tähän henkilökunnan turvallisuuden eteen tehtävään työhön

jos ei saa normaalia luottoa pikavipit ovat henkilön tuhon tae ennemmin tai myöhemmin se on kyllä käytännössä nähty

surullista on myös se että vastuulliset lasten ja nuorten vanhemmat ovat joutuneet maksamaan suuriakin summia lastensa vipeistä vaikka eivät sinänsä olekaan korvausvelvollisia lastensa asioissa

arvoisa herra puhemies

on helppo olla samaa mieltä näitten edellisten edustajaveljien kanssa

arvoisa puhemies

aloite on hyvin perusteltu ja on perusteltua että myös turkistarhaajat saavat korotetun poisto oikeuden

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tehty raamisopimus osoittaa sekä vastuuta että välittämistä ja minusta vastuu alkaa siitä että välittää

sekä työnantaja että työntekijäpuolella on selkeästi vastuunkantoa ja myöskin välittämistä koko suomesta